siihen päätettiin ryhtyä ja siihen ryhdytään nyt

täällä käsitellään myöskin tuottavuusohjelmaa ja tuottavuusohjelman perusteluissa sellaisissa jotka hallituksen pääministeri vanhanen on täällä toistuvasti esittänyt korostetaan sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittämisen ratkaisevaa merkitystä

elikkä olemme aivan samaa mieltä että on ryhdyttävä

me olemme käyneet siellä katsomassa ihan paikan päällä tosin hyvin epäekologisesti ajelleet moottoriveneellä kun eivät oikein soutuveneet siihen sovi mutta kuitenkin

puhemies keräsi pinnat kotiin vaikutusvalta on huikea

itse asiassa hän on katsonut että se on se ikuinen perusta jolla se tulos voidaan saavuttaa ja muu on sitten lähinnä inhimillistä aikaansaannosta

jo pelkästään henkilökunnan ja saaliin kuljetuskustannukset ja markkinoinnit jnp

arvoisa puhemies

kuulostaa siltä niin kuin nyt olisi ihan ensimmäisen kerran keksitty yhteiset pohjoismaiset puolustuslaitosten hankinnat

arvoisa puhemies

ensinnäkin te sillä puheenvuorolla muutitte aivan totaalisesti toisenlaiseksi aikaisemman välipuheen täältä eduskunnasta liittyen destiaan

olisivat kyllä sellainen operaatio että siihen todella paljon veronmaksajien rahoja tarvittaisiin ja nyt niitä ei tarvita

edellisessä puheenvuorossaan ministeri vapaavuori totesi erittäin merkittävän sanan kun on kysymys rakentamisesta olkoon korjausrakentamisesta tai mistä tahansa kuitti kuitti

nimittäin tässähän ei ole kauan aikaa sitten kun käynnistettiin kuljetushelikopterihankinnat ja siinä koko se ensimmäinen perustyö tehtiin pohjoismaisena yhteistyönä

tässä katsannossa tämä hengentuote jonka eduskunta sitten yhden pikku äänestyksen jälkeen hyväksyy on ihan hyvä aikaansaannos ja valitettavasti juuri tunnetuista syistä se pikkuisen viivästyi mutta itse prosessi etenee nyt keväällä asiaan kuuluvalla tavalla

siinähän todettiin nimenomaan yksiselitteisesti että tämä tapahtui sen varmistamiseksi että kaikkia teidän peränne kyläteitten urakoita varten on olemassa kohtuuhintainen tarjous ja nyt te peittositte sen nollille

nyt on korkein aika ruveta katselemaan kuitteja

mutta sitten se rupesi leviämään kuin kupongit tuuleen sillä tavalla että huomattiin että norjalla oli ihan omat intressinsä fregateille piti päästä niillä kuljetuskoptereilla laskeutumaan jnp

toisekseen arvoisa ministeri esr rahaan liittyen

sitten se koko projekti meinasi mennä pyllylleen mutta sitten se kuitenkin jollakin tavalla on tuottanut suomeen puolenkymmentä kopteria

siis merkittävää on se että tänne pitää tuoda ponsi hyväksyttäväksi että meidän hyväksymäämme päätöstä pitää noudattaa ja siitä pitää kiinni pitää

sitten jos tarvitsee asiantuntijaa tässä niin käyttää asiantuntijana hallituksen pääministeriä joka itse on esitellyt että millä tavalla täällä tämä tuottavuusohjelma mihinkä tuottavuusohjelma rakentuu millä tavalla se pystytään saamaan toimivaksi ja millä tavalla voidaan toimia niin kuin tuottavuusohjelmaan on valtioneuvosto kirjannut

arvoisa puhemies

toinen asia johonka kiinnitän huomiota on luonnollisesti harmaa talous joka on tässä ja toivottavasti hyvin harvassa seuraavassa niin että harmaa talous saadaan kuriin

on erinomaisen hyvä että tarkastusvaliokunnan työ noteerataan ja erikoisesti sen taustalla olevan vtvn toiminta noteerataan asianmukaisella tasolla olevaksi

siinä on sellainen tavoite jossa täytyy olla ambitiotason korkeimmalla mahdollisella tasolla

kiinnitän huomiota muutamaan semmoiseen näkökohtaan joita ei oikein voi kirjoittaa tuohon mietintöön ylös se on lähes mahdotonta elikkä näihin intressiasioihin

äsken kävi niin että olin hyvin epätarkka näköjään puheenvuorossani

jos katsotaan vähän ulkoisia tapahtumia tässä asiassa finanssikriisi siitä seurannut talouskriisi työttömyyskriisi ja kohta sosiaalinen kriisi eivät olisi sellaisessa ketjussa etenemässä kuin ovat jollei harmaa talous olisi päässyt talousrikollisuuden rinnalla kukoistukseensa kautta koko maapallon

arvoisa ministeri lausuitte vastauksessanne että virkamies havaitsi virheensä ja sitten ryhtyi toimiin

jos katsotaan mitä tahansa tarkastusvaliokunnasta tähän mennessä valmistunutta mietintöä niin niissä on yksi yhteinen piirre

arvoisa ministeri minä tarkoitin sitä että jotta virkamieheltä ei jäisi se piilevä virhe sinne asiakirjaan viereisestä huoneesta lainsäädäntöneuvos joka asiaa jollakin tavalla hallitsee katsoisi sen tekstin kun ihmisille aina sattuu virheitä niitä ei kukaan voi välttää

niissä kiinnitetään huomiota sellaisiin asioihin joiden sellaisessa sivistysvaltiossa ja demokraattisesti hallinnoidussa valtiossa kuin suomi pitäisi olla itsestäänselvästi asiallisesti hoidettuja

ensimmäinen reaktio finanssikriisin koittaessa oli se ja se reagointi tapahtui pariisissa presidentti sarkozyn taholta elikkä nyt veroparatiisit kuriin ja harmaa talous kuriin jnp

kysymykseni kohdistui siis siihen praksikseen anteeksi tämä sana mutta siinä oli kova p mikä ministeriössä näissä asioissa on

erittäin mielenkiintoista oli kuunnella uusien meppien kannanottoja ja siellä aivan erikoisesti edellisen pääministerin meppi jäätteenmäen kannanottoa

kaikki on ja siinä vaiheessa kun pitäisi ruveta tietohallintojärjestelmiä koskevien tarjouspyyntöjen tekemiseen loppuvat eväät just sillä silmänräpäyksellä

kun media kysyi häneltä mitäs aiotte nyt sitten alkavalla viisivuotiskaudella tehdä niin hänellä ei ollut mitään muuta kuin yksi ainoa missio jonka hän toi julkisuuteen ja se oli veroparatiisit kuriin harmaa talous kuriin ja talousrikollisuus siinä ohessa myöskin ja hän katsoi että on myöskin uuden parlamentin keskeisiä asioita tukea tätä prosessia jotta finanssikriisin oireet saadaan kuriin samoin kuin se että siinä otetaan huomioon finanssivalvonta

elikkä siis tässä tämä kritiikki on ristiin oikein mutta se kern des pudels villakoiran ydin ei sieltä tule esille

minä olen hyvin samaa mieltä ed

södermanin kanssa siitä mitä hän juuri äsken sanoi

mutta tää levyttämisenäpragmaattisena asiana niin tuota toi tässä on kuitenkin ollut pakko tarkastella asiaa tämmöisenä pragmaattisena asiana sen kirjeenvaihdon perusteella mikä on ollut suomen maa ja metsätalousministeriön ja komission välillä juuri siinä katsannossa ajaudutaanko tilanteeseen jossa nämä tuet maksetut tuet peritään takaisin kun ei ole selvillä se että joutuvatko ne joudutaanko nämä tuet perimään näiltävittu koko jouduttaisiinko nämä tuet perimään näiltä tuottajilta vai maksaisiko kollektiivisesti suomen valtio ne

kerta toisensa jälkeen kansanedustuslaitos kiinnittää asiaan huomiota ja aina jotkut katsovat voivansa potkaista aisan yli mennä siitä missä se on matalimmalla hoidettu huithait välittämättä lainsäädännöstä ohjeistosta velvollisuudesta ja katsovat että näin voi tehdä ilman minkäänlaista riskiä

sen suhteenhan euroopan parlamentti otti vakuutusvalvonnan osalta jo askeleita mutta varsinaisen finanssivalvonnan sen toisen puolen rahapuolen osalta niin keveitä askelia kuin olla voi ja vielä jakamalla kahteen tätä järjestelmää ja se ei vaikuta hyvältä

minusta tämä on kun täällä viiva mitattiin ministerivastuulaki noilla olemassaolevana instituutiona viitattiin ministerivastuulakiin noin olemassa olevana instituutiota ihan kurja tilanne päällikkövirastoissa niille päälliköille joittenka pitäisi pystyä hallinnoimaan tällä moraalilla toimivia virkamiehistöjä

tähän on yritetty saada vastausta ja kun me emme ole saaneet siihen yksiselitteistä vastausta on saatu kahdenlaisia vastauksia täsmälleen niin sen takia on ollut pakko yrittää löytää tähän nyt ratkaisu ja se on nyt meidän käsittelyssämme

kallis tämän tilanteen

tässä ansio sille että meillä on tätä aineistoa tarkastusvaliokunnassa ollut käytettävissä ei ole tämän hallituksen vaan edeltäneen hallituksen joka silloisen ministerin rajamäen johdolla käynnisti näitä asioita jotka nyt tuottavat tuloksia

ehkä tässä on tarkoitus lopettaa tämä systeemi kerta kaikkiaan ja sitten se mikä merkitys sillä on ollut jälkikäteen selviää

näinhän tässä tämän konseptin mukaan olisi käymässä

kannatan lämpimästi tämän kaltaista laman hoitoa

erään pohjoismaiden neuvoston kohdalla petyin tämmöistä joustavuutta ei näyttänyt olevan mutta sen sijaan etyj on pystynyt sellaisen pistämään pystyyn

kun se on loppunut niin se mikä on häipynyt pystytään mittaamaan ja sillä tavalla meillä ei jälkikäteenkään ole mitään epäselvyyttä mistä tässä oikeastaan oli kysymys

tässä on sisältöä

arvoisa puhemies

jotta sille tulisi jotakin ohjeellista merkitystä niin ensimmäisen allekirjoittajan olisi kannattanut miettiä sitä että tämä ensimmäinen virke jota tässä nyt muutetaan olisi hyvä ollut muotoilla näin

siis silloin kun luodaan järjestelmiä niitten pitäisi olla sillä tavalla laadittuja että me ymmärrämme esimerkiksi minun äidinkielelläni suomen kielellä sen asian samalla tavalla ja oikein

se on ollut dublinissa itse asiassa reilu vuosi sitten

kuoppa on tullut hallituksen rintamaan

erittäin mielenkiintoinen tämä raportti on siltä osin että täällä kerrotaan siitä kuinka suomalaiset kansanedustajat saara karhu sdp ja sampsa kataja kok ovat päässeet suurin piirtein yksimielisyyteen siitä mikä on heidän analyysinsä finanssi ja talouskriisistä ja siitä mitä toimenpiteitä se edellyttää

perusopetuksen yh teydessä tulee oppilaille järjestää laadukasta kerhotoimintaa sillä nimenomaan sehän se olisi ollut muutos siihen tilaan jossa nyt elämme

lauri oinoselle ja vähän muillekin siitä että suomen poronhoitoalueen erikoisasia ja tila on otettu huomioon sekä eu lainsäädännössä luontodirektiivin poikkeuksena että myöskin suomen liittymissopimuksessa eu jäsenyyteen poikkeussäädöksellä elikkä ikään kuin lähdetään siitä niin kuin tässä olisi ensimmäinen kerta ja tämä kenttä olisi todella avoin ihan millekä tahansa

mutta eihän tässä tuottavuusohjelma sanavalinnassa ole tästä lainkaan kysymys

asianomaiselta projektipäälliköltä aiemmin kysyttiin mistä tässä on kysymys

siinä toimenpidelistassa on pikkuista varianssia mutta kuitenkaan henki ei ole sellainen etteikö siitä täydellistä yksimielisyyttä olisi voitu saada aikaiseksi

no miksei sitä kutsuta sillä tavalla

nurmenkin puheenvuorosta saattoi päätellä sen että jos on urheilusta kysymys kuten myöskin ed

eli kysymyshän on systemaattisesta harhauttamisesta eikä mistään muusta ja sillä tavalla luodaan aivan tarpeetonta kritiikkiä aivan tarpeetonta epävarmuutta ja annetaan eräällä tavalla oikeutus hämäykselle viralliselle julkiselle hämäykselle

kun sitten ottaa huomioon sen mitä täällä salissa on tässä samassa asiassa tapahtunut viime aikoina niin se henki ei ole kyllä etyjistä ulottunut kansallisen parlamentin foorumeille

heinosen puheenvuorosta niin sen valvonnan ja suunnitelmallisuuden pitää olla aika korkeaa luokkaa että se turvallisuusnäkökohta tulee huomioon otetuksi

minulla oli ilo ja kunnia keskustella lukuisia kertoja jo kymmenkunta vuotta sitten sen henkilön kanssa joka suomesta on ollut neuvottelemassa näitä direktiiviasioita joita nyt käsitellään täällä hyväksymismielessä ja hän sanoi että on hirmustuttavaa se millä tavalla ilmaa pilataan ylempiä ilmakerroksia laadullisesti pilataan tällä lentoliikenteellä

elikkä tässä aloitteessa on rukkaamisen varaa

arvoisa puhemies

kuka tämän keksi sitä en tiedä enkä muuten halua tietääkään

ne ovat minun tulkintani mukaan ohjausveroja joilla ohjataan nimenomaan siihen että niitä liikoja pakkauksia vältetään

kun meillä on laajalti maailmalla käytössä semmoinen mekanismi että kansallisesti kielletään liian meluisien koneitten laskeminen lentokentille niin pitäisi rohkeasti saada aikaan se että jos on suuret päästöt näillä ilma aluksilla niin kielletään niitten laskeutuminen ja silloin samalla nouseminen ilmaan samoilta kentiltä

sitten yksi asia joka tulee tässä esille on nämä esr ja muut hankkeet

en minä nyt halua saivarrella millään tavalla mutta ne ongelmalliset strontium ja cesium pitoisuudet ovat novaja zemljalta kotoisin vuodelta

sitten hänen puheenvuorossaan kyllä se kävi hyvin ilmi että pakkauksetkin jos niitä joudutaan käyttämään voivat olla hyvinkin monenlaisia muun muassa sellaisia että ne ovat niitä pitkäketjuisia sokereita rakenteeltaan nämä niin sanotut muovit niin että ne hajoavat hyvin nopeasti sen jälkeen kun ne ovat sen pakkaustehtävänsä tehneet

arvoisa puhemies

sitä minä ihmettelen kauheasti kenen ihmeen etu on tehdä sellainen byrokratiasirkus kuin esr hankkeitten läpivieminen on

ei se nyt kyllä ongelma ole vaan se on siunaus ja edes kerran kun se on saanut aikaan sen että fingrid siirtyy suomalaiseen päätäntävaltaan valtion päätäntävaltana

siis sen täytyy olla jonkun etu kun se on luotu ja sitä ylläpidetään

nykyinen hallituskin saatettiin aivan kohtuuttomaan tilanteeseen viime keväänä kun piti nopeasti pahentuvassa työttömyystilanteessa ryhtyä kaivamaan jotakin toimeliaisuutta ilman että otetaan taas yksi lisäbudjetti käyttöön

päästökauppa on eräs väline mutta tämä olisi paljon tehokkaampi ja jos se meluisien koneitten kieltäminen ei ole kaupan este niin ei sitten se suuripäästöisyydenkään kieltäminen voi olla kaupan este

mutta olisin toivonut hartaasti että yara tapauksessa ja growhow tapauksessa olisi ajateltu aivan samalla tavalla

varsin monet edustajat ovat viime viikkojen aikana kiinnittäneet huomiota tähän talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen enkä valittele pätkänkään vertaa sitä että oikeusministeriön toimin ei olisi saatu asioita eteenpäin mutta olen kiinnostunut eräästä erittäin yksilöidystä syystä siitä mikä on valtionhallinnossa yleinen asenneilmasto näissä asioissa

eduskunta ei ainakaan voi hallitusta moittia siitä etteikö hallitus olisi tuottanut erilaisia selontekoja joitten joukossa on myöskin sarja energiaa ja sarja ilmastoa ja niitä yhdessä

mutta totean vaan että se pointtihan on siinä että sen hallintarekisterin ja sen laajennuksen tämä eduskunta meni hyväksymään hallituksen esityksen pohjalta anonyyminä sijoitusmekanismina

tarkastusvaliokunta oli tarkastusreissulla temmissä ja ministeri pekkarinen oli siellä vastaamassa ministeriön puolesta ja totesi että hankalata on mutta yritetään tästä selviytyä

ministerille vaan kommenttina ilvesasiasta ystävällishenkisenä totea muksena että ilveksen koko siis se minkä kokoinen tämä meikäläinen ilves on on sopeutuma käyttää metsäkauriita ravintona

tarkastusvaliokunnassa näyteltiin lähestulkoon käsittämätön näytelmä

tässä suhteessa luettavaa on ollut ja paljon ja tietysti kun kaikki vähintäänkin kahdentuu täällä se on sitten vielä tuplasatsi

elikkä toisin sanoen kun tässä oli pitkän aikaa niin että ilveskanta oli jäniskantojen varassa ja nyt tämä hyvä ihminen tuotti tänne metsäkauriin takaisin ja ruokkii sitä niin siinähän on niin ylimääräinen ruokavarasto että jos ei sillä nyt rupea runsastumaan kanta niin ei sitten millään

arvoisa puhemies

no nyt toimivat laitteetkin

siis näin minun mielestäni vaan näitä asioita pitäisi tarkastella mutta näitä ei voi tuommoiseen mietintöön laittaa millään ylös

tässä tapauksessa on kysymys suomen eduskunnan suomessa asuville suomalaisille tarkoitetusta verotuksesta

tämä on tilanne joka vaatii erittäin paljon valtioneuvoston kanslialta pääministerin konttorilta jos yrittää koordinoida nämä asiat yhdeksi kokonaisuudeksi

kiinnitän arvoisan ministerin huomiota siihen kun hän pohdiskeli sitä että pienille ja keskisuurille yrityksille on tässä käynyt vähän huonosti ja siihen hallitus ja ministeri on kiinnittänyt huomiota

siinä sitten tulee väärin ymmärryksiä ja vaikka mitä ja niin voi tulla tästäkin

ja sen voi hallintarekisterin takana piilossa tehdä nyt vielä laajennetun version kautta anonyyminä niin ettei maksa yhtään mitään suomelle eikä millekään muullekaan valtiolle veroja

voitaisiinko ajatella arvoisa oikeusministeri että käynnistätte tutkimuksen siitä mikä on yleinen asenneilmasto valtionhallinnossa näitä erittäin perustavaa laatua olevia asioita kohtaan

hyvä on että olette kiinnittänyt huomiota mutta oletteko samanaikaisesti huomannut sen että itse asiassa kehitys on ollut valitettavasti menossa aivan kokonaan toiseen suuntaan

havahduin tänä aamuna lukiessani näitä papereita

piti lisätä kuluttamista jotta olisi kuulemma jotakin hyvää ja erityistä hyvinvointia yhteiskunnassa

otan yhden esimerkin aikatekijästä

onko peräti kuntaliitto ollut asialla ainakin jonkinlaisessa konsultointihommassa että vieläkin suurennettaisiin näitä hankintoja jotta pienet kunnat saisivat edullisemmin jolloinka varmasti pienissä kunnissa olevat viimeisetkin työpaikat menevät pois kun samanaikaisesti saksan liittotasavallalla on valmius tehdä samoilla euroopan unionin sisämarkkinoilla aivan päinvastaista politiikkaa täsmälleen juuri sitä mistä ministeri äsken oli huolissaan pk yritysten asemasta

ilmastonmuutos on asia joka on ikään kuin taustalla kokonaisuudessaan ja siinä asetetaan selvästi maksimi mitä saisi tapahtua ihmisen tuuppaamana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minun kysymykseni koskee sellaista asiaa joka ei selonteosta selvinnyt eikä oikeastaan selviä tästä mietinnöstäkään joka on selvästi parempi kuin selonteko eli sitä mikä tämän sisäisen pakolaisuuden määrällinen kehitys on ollut

laaksolle hyvästä kotiseutuoppikatsauksesta

minullakin on ollut kunnia olla ruhtinaan kutsumana hänen conseil international de la chassen kongressissa puhumassa se oli hieno tapahtuma kuin mikä ja siellä hotel parisssa illastaa viereisessä pöydässä missä hän istui

minun mielestäni tässä asiassa pitää erottaa kaksi koria erilleen ainakin ajatuksellisesti

meillä oli tuolla var kauden yhteislyseossa monta pappia opettajana ei tietysti omaan tutkintoonsa liittyen mutta muutoin pätevöitynyttä henkilöitä ja he muistuttivat siitä että jo pyhässä kirjassa puhutaan koronkiskonnasta

ja ne ovat se pitääkö ja onko tarpeellista merkitä suomen eu jäsenyys perustuslakiin vai ei ja sitten ne muut asiat joita on tässä käsitelty